perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen että valtionosuusjärjestelmään ehdotetaan tehtäväksi kuntien taloudellisen itsehallinnon kannalta merkittäviä muutoksia neljännen kerran neljän vuoden kuluessa

täälläkin yhtenä yksityiskohtana tänä päivänä on esille noussut loppiainen arkipyhä loppiainen

itsekin yhdyn siihen toiveeseen että toivottavasti tämä lakiesitys etenee yhteisellä ponnistuksella täällä eduskunnassa ja niin että tässä tällä hetkellä vielä sisällä olevat ongelmat voidaan yhteisellä näkemyksellä poistaa

lisäksi valtionosuusjärjestelmän uudistuksen ohella vireillä on kuntarakenteen kuntalain ja kuntien verontasausjärjestelmän uudistus sekä sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

kyseessä on nyt kaiken kaikkiaan alueitten ja maakuntien kehittämisen kannalta erittäin tärkeä aivan keskeinen laki niin käytännössä kuin myös periaatteessa

ja koko ajan tarvitaan sitten kentältä kunnilta ja eri toimijoilta hyvin vahvaa tahtotilaa tämän uudistuksen eteenpäinviemiseksi

on selvää että valtionosuusjärjestelmän pitää jatkossakin toteuttaa perustarkoitustaan eli tasata kuntien välisiä taloudellisia eroja sekä tukea niiden edellytyksiä järjestää lakisääteisiä palveluja yhdenvertaisesti koko maassa kohtuullisella vero ja maksurasituksella

valitettavasti on pakko todeta että jälleen kerran meillä on nyt tässä edessä ja käsittelyssä sellainen hallituksen esitys joka heikentää viljelijäperheitten elämää ja tilojen toimeentulo ja toimintaedellytyksiä

lisätalousarviossa esitetään myyntivaltuuksien saamista kolmelle erilliselle yhtiölle destialle labtiumille ja raskoneelle

olen kaiken kaikkiaan ymmärtänyt niin että tämänkin lainvalmistelun aikana keskushallinnolla ja hallituksella on ollut erittäin vahva pyrkimys siirtää aluekehitystoimivaltaa maakunnan liitoilta keskushallinnon suuntaan ja samalla myös keskittää aluekehitystoimivaltaa entistä suuremmille alueille mikä valitettavasti on myös nyt osin menossa lävitse

on pakko henkilökohtaisesti todeta että ensimmäinen ajatus erityisesti destian osalta oli se ettei missään tapauksessa lisävaltuuksia tulisi myöntää

tämän poikkeuslupakäytännön selkeyttämiseksi täälläkin on noussut esille se olisiko järkevää lupakäytännön kirkastamiseksi kohdentaa lupien käsittely suomessa yhteen aluehallintovirastoon

erityisesti tässä lomituspalvelulain muutoksessa on kaksi tällaista selkeää muutosta jotka ovat hyvin hankalia hyväksyä mahdottomia hyväksyä

on tietysti todettava että lähtökohtaisesti valtionosuusuudistuksen tavoite järjestelmän yksinkertaistamisesta selkeyttämisestä ja päällekkäisyyksien poistamisesta on kannatettava ja tarpeellinen

kun näitä yhtiöitten toiminta ja kehittämisedellytyksiä olen sittemmin paremmin selvittänyt ja arvioinut myös niitten roolia yhteiskunnan keskeisten intressien kannalta ja niin edelleen

uudistuksen rakenteille asetetut tavoitteet on aika hyvin saavutettu mutta tämä ei mittavassa lausunnonantajienkaan ja asiantuntijoitten joukossa ole suinkaan tarkoittanut sitä että tähän koko uudistuksen sisältöön oltaisiin tyytyväisiä

ensinnäkin loman käyttöä rajoitetaan viljelijäyrittäjien osalta ja lomituksen maksutasoa korotetaan

se voi olla ehkä jopa viisastakin mutta yleensä totuus on se että mitä kauemmaksi päätöksenteko menee sitä vähemmän tunnetaan sitten paikallisia olosuhteita ja tälläkin hetkellä vaikka näitä lupia käsitellään kuudessa aluehallintovirastossa monin paikoin ongelmana on ollut se että nykyäänkin se päätöksenteko tapahtuu aivan liian kaukana eli niitä paikallisia olosuhteita ei sittenkään tunneta ja nykytiedoin olisin kyllä valmiimpi kehittämään näitä poikkeuslupien käsittelyperusteita nykyisellä tavalla kaikissa aveissa ja päinvastoin sitten pyrkisin lisäämään tässä ministeriön koulutusta ja tiedottamista jotta lupakäsittely olisi mahdollisimman oikeudenmukainen

ei ole myöskään syytä väheksyä kuntien korostuvaa edunvalvonnan roolia näissä sote alueissa varsinkin kun nyt puhutaan tästä demokratiaelementin vajeesta

tämä lakiesitys kaiken kaikkiaan näyttäytyy tietynlaisena kompromissina keskushallinnon ja maakuntien välillä aika mittavien neuvottelujen lopputulemana

joudun kyllä yhtymään valtiovarainvaliokunnan kantaan lisävaltuuksien myöntämiseksi korostaen kuitenkin samalla sitä että destian ja raskoneen ennen kaikkea näitten kahden esillä olevan yhtiön osalta mahdollisissa yritysjärjestelyissä on varmistettava kotimaisuus ja valtionomistajuus taidetaan puhua tällä hetkellä niin sanotusta ankkuri omista

on kohtuullista kysyä miten nämä muutokset nyt kaiken kaikkiaan tässä lakiesityksessä sopivat hallitusohjelman kirjauksiin

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassahan korostetaan muun muassa työssäjaksamisen parantamista hyvin voimakkaasti mutta nyt on vain todettava lainausmerkeissä että näyttää siltä että hallitusohjelman kirjaukset ovat muilla toimialoilla hyvin vahvaa jumalan sanaa mutta maatalouden osalta kaikkia niitäkään hallitusohjelman hyviä kirjauksia mitä siellä muutamia on ei hallituksen toiminnassa sitten noudateta

tällä hetkellä valtionosuusjärjestelmän uudistuksen ohella vireillä on kuten perustuslakivaliokuntakin huomioi kuntarakenteen ja kuntalain uudistus sekä sosiaali ja terveydenhuollon mittava palvelurakenneuudistus

arvoisa puhemies

lain pohjalta myös aluekehitysvastuu ja sen keskeiset toimijat siis maakunnan liitot ja valtionhallinnon puolelta ely keskukset saavat määritellyt tehtäväalueet aluekehittämisessä

tässä esityksessä yksi osuuksia painottava tekijä on sairastavuus

rusty ja

käytännössä tämä johtaa tiedossa olevien sote linjausten myötä siihen että terve kunta maksaa sote järjestäjille saman kuin muutkin mutta saa käytännössä vähemmän valtionosuuksia

kun itse tätä muutosta olen maakuntahallitusten puolesta ollut jo vuosia eteenpäin viemässä niin muutama sana tässä yhteydessä

on kysyttävä miten nämä esitykset sopivat kannattavuuskriiseissä ja jaksamisen kanssa kamppailevien viljelijöitten tilanteeseen

myös maakuntien yhteistyöryhmän eli myrin asema näyttäisi tietyllä tavalla vahvistuvan ja selkeytyvän myös niin että maakunnan liitto voi määritellä asettamansa toimielimen työjärjestyksen ja roolin ja niin edelleensä

tässä selonteossa tuli kiinnittää huomiota myös sääntelyn vaikutuksiin haja asutusalueen palvelujen saatavuuteen ja minusta näyttää että tässä selonteossa tämä haja asutusalueen palvelujen saatavuus kaupan palvelujen saatavuus on jäänyt kyllä kovin vähälle huomiolle ja tähän tulisi kyllä jatkossa kiinnittää huomiota entistä paremmin

valtionosuusuudistusta ja lakia tähän uudistukseen liittyen olisikin järkevää käsitellä vasta siinä vaiheessa kun tiedossa ovat lakiesitykset sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoittamisen uudistamiseen sekä muun muassa kuntalain uudistukseen sisältyvistä uusista normeista muun muassa alijäämien kattamisvelvollisuudesta

ensinnäkin täytyy kiittää hallitusta siitä että tätä muutosta nyt vihdoin ja viimein on lähdetty viemään eteenpäin ja ollaan tässä tilanteessa

arvoisa ministeri samalla kun totta kai toivotan hyvää ja rauhaisaa joulua minä joudun arvoisa puhemies kysymään

kuten jo todettua keskushallinto on mitä ilmeisimmin pyrkinyt tekemään tämänkin lain osalta kaiken mahdollisen oman asemansa vahvistamiseksi ja päätöksenteon keskittämiseksi

arvoisa rouva puhemies

lähikauppojen toiminta tuolla haja asutusalueella on myös muitten palvelujen kuin pelkästään kaupan palvelujen osalta äärettömän tärkeää ja siksi on myös poliittinen kysymys että nämä haja asutusalueen lähikaupat säilyttävät kilpailukykynsä

tässä valmistelutyössä muun muassa tem näyttää unohtaneen että rakennerahasto ohjelmien valmistelu tulee tehdä aluelähtöisesti ja alueitten näkemykset aidosti huomioiden

nyt tällä esityksellä myös nostetaan muun muassa sijaisapumaksun tasoa mikä aivan varmasti tulee heikentämään viljelijöitten mahdollisuutta pitää sairauslomiaan

arvoisa puhemies

on tietysti selvää että hallituspuolueet ajavat tämän valtionosuusuudistuksen lävitse

kuntarakennelaista kumottaisiin säännökset kuntauudistuksen toteuttamisesta jotka koskevat muun muassa kuntien velvollisuutta selvittää yhdistymistä selvitysvelvollisuuden edellytyksiä sekä selvitysten määräaikoja

mutta olisi tietysti hyvä että tässä uudistuksessa nyt huomioitaisiin vielä monet merkittävät ongelmakohdat joita edustaja katainen tuossa edellä jo kävikin erinomaisesti lävitse

no tämähän tietysti pitää paikkansa mutta luvalla sanoen tässä kyllä hiukan valiokunta on oikaissut

muun muassa ratkaisu keskittää halken päätöksellä rakennerahastoasiat vain neljän elyn käsiteltäväksi ilman maakuntien kuulemista tehtiin kyllä nykyisen aluekehityslain hengen vastaisesti

yhdistymisavustuksen maksamiseksi ei enää edellytettäisi että kuntien yhdistymisesitys täyttää selvitysalueita ja selvitysten määräaikoja koskevat edellytykset

laissahan nimittäin edellytetään yhteistyötä muiden ministeriöitten maakuntien liittojen ja muiden viranomaisten ja tahojen kanssa joita tämä asia koskee eli tavoitteitten valmistelun on perustuttava eri tahojen vuorovaikutukseen

tässä on kuultu monia erinomaisia puheenvuoroja mutta mieluusti nostan yhden puheenvuoron esille eli ed

se on todella korkea kannattavuuskriisissä olevien maatilojen karjatilojen osalle vaikka tietysti on kannatettavaa että lomittajien työllistämisenkin vuoksi tätä maksullista lomittaja apua pyritään markkinoimaan

ja huomattavaa vielä on se että tämä halken linjaus keskittää yksi keskeinen instrumentti eli eu rakennerahastojen rahoitus vain neljään ely keskukseen ei edes näy lakiesityksessä koska tämä aluekehitysjärjestelmää muuttava uudistus on siirretty valtioneuvoston asetuksenantovaltuuteen

koska kuntien velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä lakkaisi myös säännökset selvitysavustuksesta kumottaisiin

arvoisa puhemies

olen täysin väärä henkilö keskustan eduskuntaryhmässä pohtimaan varhaiskasvatusta mutta tästä parlamentaarisesta työryhmästä rohkenen kuitenkin edelleen ministerin kanssa hiukan keskustella siitä että ihmettelen kyllä että tätä parlamentaarista työryhmää kootaan vasta tässä vaiheessa kun meillä on ikään kuin ongelmat olemassa

eli kysymys ei ole vain viranomaisyhteistyöstä vaan tässä kaavaprosessissa on otettava huomioon monet maakunnissa ja alueilla vaikuttavat tahot

on todellakin korkea aika että riistavahinkolaki nyt pyritään korjaamaan pitkällisen odotuksen jälkeen

tähän mietintöön on liitetty kaksi vastalausetta

samalla ministeriöissä eritoten temissä on kiihdytetty toiveet vaatimukseksi siitä että myös maakuntien liittojen tulisi erikoistua samalla tavoin suuralueitten rakennerahastohallinnointiin

näitä muutoksiahan perustellaan muun muassa sillä että on epäilyksiä että maatilat kenties pitävät hiukan väärin näitä tiloille myönnettyjä lomia

hyvää esityksessä toki on rahoitusperiaatetta koskeva aiempaa laajempi tarkastelu ja kuntakohtaisten muutosten esitys vaikkakin varsinainen analyysi rahoitusperiaatteen toteutumisesta puuttuu

minäkin mieluusti annan erittäin suuret kiitokset maa ja metsätalousvaliokunnalle erinomaisesta työstä

lisäksi kumottaisiin kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen momentti joka koskee tässä esityksessä kumottavaksi ehdotettuja kuntarakennelain säännöksiä

tuota lakiesitystä on valiokunnassa käsitelty erittäin tasokkaasti ja ne muutokset mitä valiokunta on siihen tehnyt ovat erinomaisen hyviä

täällä todetaan että ympäristöministeriö on käyttänyt valtaansa varsin maltillisesti maakuntakaavoituksessa tämä on vastalauseen esittäjän mielipide

järjestelmän perustehtävänä on rahoittaa niitä palveluita joita toiminnallinen lainsäädäntö yhdistettynä palvelutarpeisiin edellyttää kuntien järjestävän

on korkea aika korjata riistavahinkolaki muun muassa jo monessa puheenvuorossa esille otetun porotalouden tilanteen takia

kuntien yhdistymisen selvitysvelvollisuus on kriteerien ja määräaikojen osalta sidottu sote järjestämislain hyväksymiseen eduskunnassa

on aivan kohtuutonta että suurpetojen määrän kasvaessa on seurauksena ollut se että useitten paliskuntien taloudellinen tilanne on romahtanut ja muun muassa pohjoisessa kainuussa koillismaalla oleva hallan paliskunta on ilmeisesti joutumassa siihen tilanteeseen että se lopettaa toimintansa vasahävikin takia eli siis oma elinkeino on loppumassa

rohkenen todeta että ehkä kentän mieliala on jonkin verran erilainen etenkin kun huomioidaan kaikki tähän kaavatyöhön liittyvä ohjeistus mitä ympäristöministeriö kaiken kaikkiaan sen kaavatyön eri vaiheissa tekee

valtionosuusjärjestelmään ei siten tule sisällyttää sellaisia tavoitteita joita ei jostakin syystä haluta tai uskalleta toiminnallisella lainsäädännöllä toteuttaa

kun valtion korvaus on kustannusperusteinen eikä kunnilla ole omaa rahoitusosuutta kunnilla voi olla houkutus pitää palveluksessaan lomittajia enemmän kuin palvelujen kysyntä edellyttäisi

valtionosuusjärjestelmän tulisi olla mahdollisimman pitkälle kuntaliitosneutraali

ja kentällä on myös aika vahva näkemys siitä että ympäristöministeriö omassa ohjeistuksessaan menee myös välillä pidemmälle kuin lainsäädäntökään edellyttää

lain perusteluissa siis syytetään näitä lomitusyksiköitä liikojen lomittajien pitämisestä

näihin muutamiin kriteereihin liittyen ensinnäkin tämä työpaikkaomavaraisuuskriteeri

parasta tietysti olisi että tuota porotaloutta voidaan jatkaa mutta on äärettömän tärkeää että valiokunta on omassa mietinnössään ottanut esille myös sitten sen että tällaisessa tilanteessa meillä on oltava toimivat luopumisjärjestelmät mikäli elinkeino karkaa alta

tällaiset kirjaukset ovat jo omiaan edesauttamaan sitä että eiväthän kunnat edes rohkene yrittää saada riittävästi lomittajia koska todellinen ongelmahan meillä on se mistä me löydämme riittävästi ammattitaitoisia hyviä lomittajia

minä vain jään tästä miettimään miksi ihmeessä maakunnat tekisivät alueensa kannalta huonompaa kaavatyötä kuin mitä ympäristöministeriö sallii tehtävän

tästä syystä hallintovaliokunta tähdentää että kuntien vapaaehtoista yhdistymistä tulee tukea myös vastaisuudessa säädettävän erillisen lainsäädännön pohjalta ja tarvittaessa lisäksi myös budjettiperusteisen rahoituksen kuten esimerkiksi harkinnanvaraisten avustusten turvin

sopii kysyä monella tavalla millä tavalla työpaikkaomavaraisuuskriteeri tähän valtionosuusjärjestelmään kaiken kaikkiaan liittyy koska valtionosuuslainsäädännön perustarkoitus on kuitenkin peruspalvelujen rahoitus

eli itse näen tämänkin sillä tavalla että pyritäänkö tässä liittojen omistajien välille hakemaan tietynlaista kastijakoa jopa lainsäädännön kautta

minä ymmärrän sillä tavalla että eivät alueet tee oman kehittämisensä eteen ainakaan huonompia päätöksiä kuin ministeriöt täällä helsingissä

kun petojen määrää arvioidaan on syytä myös huomioida se että seurauksena on ollut myös raskaasti suojellun hyvin suojellun metsäpeurakannan aika nopea puolittuminen eli sekin osoittaa sen että suurpetojen määrä on kohtuuttomankin korkea

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys kaiketi on kompromissina syytä aika lailla esitetyssä muodossaan hyväksyä mutta jatkossa on nimenomaan alueitten päätösvaltaa alueitten kehittämisessä vahvistettava ja pyrittävä tekemään kaikki mahdollinen alueitten päätösvallan vahvistamiseksi

hallituksen pitäisi kaikin tavoin pyrkiä parantamaan viljelijöitten maatalousyrittäjien lomituksen toimivuutta ja parantamaan viljelijöitten edellytyksiä käyttää näitä lomaoikeuksiaan

esityksessä myös on valtionosuusjärjestelmän kriteereitä vähennetty ratkaisevasti ja niiden painoarvoa on muutettu erityisesti sairastavuus ja ikärakennekerrointen osalta

eli kyllä maakuntien liitot kaavatyössä myös pyrkivät tekemään parhaan mahdollisen lopputuleman oman alueensa hyväksi

muutama sana tekemistäni talousarvioaloitteista joista osa on yhteisiä kainuulaisten kansanedustajien kanssa muutama oma

nyt hallitus on näköjään ottanut linjakseen ainoastaan heikentää maatalousyrittäjien viljelijöitten lomaoikeuksien vähäisten lomaoikeuksien pitämistä

vastalauseessa myös ollaan huolissaan siitä että uuden lain myötä lainvastaisia tai valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteitten vastaisia kaavoja tulisi käytännössä hyväksytyksi

selonteko sen visio ja visioon perustuvat strategiset linjaukset ovat mielestäni aivan oikeita ja monella tavalla hyvin perusteltuja varsinkin tässä tilanteessa jossa toisaalta metsäsektori on historiallisessa murroksessa ja toisaalta metsiin ja puuhun perustuvaan biotalouteen ladataan suuria odotuksia

valiokunta korostaa omassa mietinnössään nykyistä tarkempien suurpetojen kanta arvioitten saamista myös suurten porovahinkojen arvioimiseksi ja korvaamiseksi

syy tähän ei käy esiin mutta itse asiassa valiokunnan asiantuntijakuulemisen yhteydessä tuli ilmi että tämänkin syy on poliittinen

miksi näin niin sen kai voisi kiteyttää myös siihen toteamukseen että on hyvin epätodennäköistä että alueet maakunnat itse tekisivät alueitten maakuntien omasta näkökulmasta kovinkaan paljon huonompaa päätöksentekoa kuin ministeriöt tekevät näitten alueitten näkökulmasta

minä en jaksa uskoa siihen koska kyllä tässä uudessa kaavanlaadintaprosessissa on merkittävästi nykyistä enemmän vuorovaikutusta ja kaavan laatija on nykyistä aiemmin vuorovaikutuksessa myös muiden ministeriöitten kanssa ei pelkästään ympäristöministeriön eli myös muitten ministeriöitten kanssa jotka valvovat valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteitten toteutumista maakuntakaavoituksessa

ensinnäkin merkille pantavaa tässä tämän päivän keskustelussa on ollut kyllä se että hallituspuolueitten edustajien pitämissä puheenvuoroissa ei juurikaan ole käsitelty sitä millä tavalla tähän maahan saadaan aikaan talouden kasvua millä keinoilla tähän maahan saadaan aikaan talouden kasvua ja voi vain todeta että tässäkään budjettikeskustelussa hallituspuolueitten edustajilta niitä ajatuksia ja todella kovia keinoja talouden kasvun aikaansaamiseksi ei löytynyt eikä niitä haluttu esitellä

mutta arvoisa puhemies koska kynä tuntuu käyvän niin sopinee niin että palaan vielä toisessa puheenvuorossa näihin kriteereihin

näin valiokunta siis antaa suoran viestin riista ja kalatalouden tutkimuslaitokselle joka näitä kanta arvioita tekee

valitettavaa vain on se että käytännössä rktl riista ja kalatalouden tutkimuslaitos on monin paikoin ja monin tavoin menettänyt luottamuksen omaan toimintaansa petomääräarvioittensa osalta ja onkin tärkeää että maa ja metsätalousministeriö vie nyt sitten vahvasti eteenpäin kaikkia niitä toimenpiteitä joilla rktln toimintaan palautetaan luottamus

jostakin käsittämättömästä syystä muun muassa valtion säästötoimenpiteistä ynnä muista johtuen pelson vankilan peruskorjaaminen on tässä vuosien saatossa estynyt huolimatta siitä että jo edellisellä vaalikaudella tehtiin hallituksen iltakoulupäätös tämän pelson vankilan peruskorjaamisesta

selonteon tiivistelmässä jo havainnoidaan ihan oikein että lähivuosikymmeninä ilmastonmuutoksen eteneminen globaali kasvu ja kaupungistuminen lisäävät kilpailua luonnonvaroista

valiokunta on kuitenkin todennut että laki on tulossa voimaan vasta tämän vuoden joulukuun alusta

tuo kysymys on silläkin tavalla hyvä että kyllähän suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus perustuu nimenomaan biotalouteen ja uusiutuviin luonnonvaroihin kuten puun kestävään käyttöön

talouden kasvun kannaltahan meidän suuri ongelma on tietysti eurokriisi ja suomen vientiteollisuuden ongelmat eli eurokriisin lisäksi meidän ongelmana on rakennemuutos tärkeimmillä vientialoilla

ottaisin itse asiassa tähän puheenvuorooni pienen aasinsillan arvostamani ed

lisäksi todetaan aivan oikein että suomen kansantalous perustuu teollisuusmaaksi poikkeuksellisen vahvasti luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä luonnonvaroista ja niiden jalostamisesta saatavaan arvonlisään

tämän vuoksi ensi vuonna yhdistyvät kunnat eivät ehdi muuttamaan halutessaankaan yhdistymissopimuksia tämän lakiesityksen mukaisesti

se vaatii rktln toiminnan moninaista selvittämistä ja ymmärsin sillä tavalla että maa ja metsätalousministeriössä erinäisiä toimenpiteitä tältä osin on jo aloitettu